on varmasti rehellisyyden nimissä todettava myös se että ammattikalastukseen eli näihin suuriin lohikiintiöihin on kiinnitetty paljon huomiota ja niistä on keskusteltu mutta samaan aikaan ei paljoa ole keskusteltu kuitenkaan lohen vapaa ajankalastuksen määristä

nostan tässä keskustelussa esille myös daeshin myötä entistä vaarallisemmiksi tulleet kriisinhallintatehtävät ja toivon että vakuutusturvasta ja mahdollisesta kuntoutuksesta huolehditaan etukäteen kun näihin tehtäviin lähdetään

joka on jäsenenä terroristiryhmässä on tuomittava terroristiryhmään kuulumisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi

lintuluoto totesi silloin mitä itsekin kannatan että meidän pitää miettiä vielä jonkinlaista muutosta tähän valitusoikeuteen

afganistanissa on tehty paljon hyvää työtä ja tuloksia on saatu aikaan niin kuin täällä keskustelussa on käynyt ilmi ja myös ulkoasiainvaliokunnassa saamistamme asiantuntijalausunnoista on esille käynyt

ymmärrän sen että vientilupia ei pidä missään tapauksessa antaa sellaisissa tilanteissa kuin syyria tällä hetkellä on taikka hyvin epävakaisiin maihin eikä näin ole toimittukaan

valiokunta totesi että yhteisiin tutkinnon osiin tulisi työkyvyn ylläpitämistä edistäviä pakollisia osaamistavoitteita

tai huoltovarmuudesta kertoo jotain sekin mistä älähdin pääsiäisen jälkeen että eduskuntaan on tullut nyt ruotsalainen maitokin

kun tiesimme jo silloin että nämä samat säätiöt tukevat muun muassa osaa poliittisista puolueista varsin merkittävällä tavalla niin silloin tässä salissa käytiin omaa keskustelua siitä säilyykö ylen riippumattomuus tällaisessa asia ajankohtais aamuohjelmassa jos siellä on samaan aikaan rahoittajina tiettyjen puolueiden tai tietyn puolueen tukijoita

jos henkilön valitusprosessi kestää vuoden on mahdollista että hän syyllistyy uusiin vakaviin rikoksiin ehkä henkirikoksiin ja muihin rikoksiin ja sen takia tässä asiassa pitää myös hallituksen toimia

rehtori jari andersson nosti tämän asian esille omassa koulussaan ja tähän puuttui oikeuskansleri ja sai liikkeelle silloin aikamoisen keskustelun koulujen työrauhaongelmista ja siitä mihin kaikkeen koulussa voidaan puuttua

arvoisa puhemies

keskusteluihin ovat nousseet myös venäjälle asetetut pakotteet ja kysyisin ulkoministeri soinilta

osa on nostanut jo keskusteluun senkin uhan että myös vapaa ajankalastus voi aiheuttaa luonnonlohelle omanlaisiaan uhkia jos sitä ei aleta seurata ja mahdollisesti myös säädellä ammattikalastuksen tapaan

se oli kuulemma toimitusepävarmuus mikä aiheutti sen että pääsiäisen jälkeen muutama päivä juotiin ruotsalaista maitoa

työkyvyn ylläpitäminen muodostaisi yhdessä liikunnan ja terveystiedon kanssa pakollisen osa alueen ja tämä on erittäin myönteistä

myös afganistanin tilannetta on seurattu ja on tutkittu mitä siellä tosiasiallisesti on näiden vuosien aikana tapahtunut ja tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan afganistan on viimeisten kuuden vuoden aikana edistynyt monessa asiassa

on vain ajan kysymys missä vaiheessa tämä teollisuus siirtyy suomesta pois esimerkiksi toiseen eu maahan saksaan taikka italiaan jossa noudatetaan erilaista politiikkaa

itse pidän kansalaisaloitejärjestelmää hyvänä ja kannatettavana ja tälläkin kansalaisaloitteella on vankka suomalaisten tuki mutta olen esittänyt myös sitä että kansalaisaloitteen voisi niin sanotusti ei allekirjoittaa

arvoisa puhemies

tämän aloitteen olen viime vuonna jättänyt näille valtiopäiville ja toivon että lakivaliokunta ottaa sen tämän hallituksen esityksen rinnalla käsittelyyn sillä tämä jättää asian hienokseltaan auki niin kuin edustaja meri täällä esille toi

tämä vaati lopulta aika ison lakiuudistuksen kokonaisuuden niin sanotun koulurauhapaketin

kuulisin mielelläni onko hallintoneuvosto tätä riippumattomuustilannetta seurannut sen huolen myötä jonka silloin eduskunnan salissa esille nostimme

meillä valtaosa toimii hyvin vastuullisesti näissä vapaa ajankalastajissa joista monia itsekin tunnen mutta on aiheellista pohtia myös sitä onko tarpeellista myös seurata sitä mitä vapaa ajankalastuksen parissa tapahtuu

itse ajattelisin niin että meidän pitäisi päästä euroopassa tämänkin esityksen myötä sellaiseen malliin jossa pelisäännöt olisivat euroopassa samanlaiset ja sitä kautta samalla viivalla olisi niin italialainen toimija saksalainen toimija ruotsalainen toimija kuin suomalainenkin toimija

itse joskus totesin että eikö olisi riittänyt että säätäisimme lopulta lain että suomessa on maalaisjärjen käyttökin sallittu

arvostettu puhemies

se kuitenkin tarkoittaa paljon muutakin

eli vaikka tätä on osittain uutisoitu että terroristijärjestöön kuuluminen kriminalisoidaan niin aivan yksiselitteisesti se ei tästä selviä ja sen takia lakivaliokunnassa tätä on syytä käydä läpi

meillä on syntymässä nyt eduskuntaan järjestelmä missä kansalaisaloitteen vastakansalaisaloite on tulossa ja sen perään ehkä sitten taas uusi kansalaisaloite ja tämä ei ole varmastikaan tämän järjestelmän tarkoitus

maapallon väkimäärän ruokkimiseksi tarvitaan yhä enemmän maataloustuotantoa ja jo tämä yksin on riittävä syy oman tuotantomme turvaamiseen

tuntuu siltä että tänä päivänä me menemme kohti järjestelmää jossa kaiken pitää löytyä lakikirjasta

lukutaitoisten määrä jatkaa kasvuaan

nykyiset virtavesien kunnostusmenetelmät eivät yksinään tule myöskään takaamaan lohikalojen luonnollisen elinkierron elpymistä

ja niin kuin tuossa edellisessä keskustelussa toin asbestipurkutöitä koskevassa kohdassa esille sen että meillä on tätä ongelmaa meidän sääntelyssämme eli asetuksilla tehdään liian pitkälle menevää sääntelyä ja eletään siis perustuslain vastaisessa tilanteessa oikeastaan tämä laiva apteekkikohta herätti minussa sellaisen ajatuksen tai olen aikanaan luvannut että nostan sen esille keskusteluun voisiko tällaisia erikoisapteekkeja olla myös muualla

arvoisa puhemies

sieltä katsotaan saako sitä tehdä saako tätä sanoa ja näin poispäin

näin voisimme sitten hyvällä omallatunnolla toimia tässä asiassa

täällä kerrotaan esimerkiksi yhdessä kohdassa että terror actin tekeminen suunnitteleminen valmisteleminen taikka osallistuminen ja niin poispäin

silloin voisi olla hyvä että kansalaisaloitteessa voisi olla myös ei allekirjoitus vaikka itse uskon että peruslähtökohdiltaan tämän kansalaisaloitteen meistä valtaosa pystyy allekirjoittamaan

sotilasurheiluliitto lanseerasi muutama vuosi sitten potkua liikuntaan hankkeen jossa varusmiehet ovat itse liikuntakerhoja pyörittämässä

nämä ovat vähän sukua toisilleen tämä hallituksen esitys joka koskee oikeutta vapaapäivään ja sitten tämä minun lakialoitteeni joka antaisi parturi kampaamoille oikeuden itse päättää aukioloista

eduskunnassa on kalateistä puhuttu paljon

arvoisa puhemies

yksittäisen ihmisen ja suomalaisen kuluttajan vaikutusmahdollisuudet euroopan laajuisissakin uudistuksissa ovat rajalliset ja niin ne ovat myös yksittäisellä kansanedustajalla

se pystytään fortumin voitoista hyvin nopeasti kuittaamaan ruotsista on myös malli siihen eli se ei tule nostamaan hintojakaan ja toisaalta tiedän että se tulee lopulta kääntymään fortuminkin voitoksi sen myötä että tällaisilta mylläköiltä vältytään tulevaisuudessa mitä tapani myrsky ja hannu myrsky aikaan saivat

muistan vielä viime hallituskaudelta miten euroopan johtajat olivat vain muutamaa kuukautta ennen vierailulla libyassa istuivat beduiiniteltassa muistaakseni sieltä on myös sellainen valokuva jossa silloinen suomen pääministeri on mukana tämäntyyppisellä matkalla ei mennyt kuin pieni hetki kun yhteistyökumppanista tulikin paha silmissä kun hän kääntyi omaa oppositiota omaa kansaansa vastaan

tämä ei korvaa sitä että liikuntaopetus olisi toisella asteella ammatillisessa koulutuksessakin samalla tasolla kuin lukioissa mutta tämä voisi olla yksi hyvä keino lisätä sitä ja on ehkä vähän sukua edustaja kiurun esille nostamaan että tarvitseeko kaiken olla aina niin tiukasti ohjattua

täällä on viittauksia näin mutta aivan yksiselitteistä se ei ole ja sen takia pidän sitä tarpeellisena että lakivaliokunta ottaa tuon tekemäni lakialoitteen käsittelyyn ja käy sen perusteellisesti läpi tämän hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä

olen itsekin aiheen nostanut useamman kerran esille ja minun mielestäni ei suvaitsevaisuutta ole se että suomessa pieni vähemmistö haluaa luopua kaikista perinteistä

haluan kiittää kaikkia arvon kollegoja jotka olette osallistuneet tähän keskusteluun ja olen varma että vaikka tässä hivenen mentiin tuohon huomenna käytävään keskusteluunkin se tukee hyvin tätä ja toki olisi voinut hyvin olla niinkin että tämä lakialoite olisi ollut käsittelyssä jo tuon hallituksen esityksenkin rinnalla sillä aikanaan nimenomaan tästä syystä tätä parturi kampaamoiden aukiolosääntelyä haluttiin jatkaa niin että heillä säilyi tämä oikeus pitää vapaapäivä myös kauppakeskuksissa

meidän pitää varautua myös siihen että afganistanissa otetaan tässä uudessa tilanteessa myös askelia taaksepäin ehkä pahimpaankin

silloin kemijoen suu suljettiin ja siitä sitten alkoi kehityssuunta joka muutti tilannetta niin että vain muutama joki jäi vapaaksi

eli voisiko paikallisella apteekilla olla tietyllä lailla tällainen lääkekaappityyppinen ratkaisu esimerkiksi terveyskeskuksen yh teydessä josta saisi ne tavalliset peruslääkkeet joita yleensä tarvitaan antibiootteja ja sentyyppisiä

sotilasurheiluliiton varusmiesten liikuntakerhoissa idea on se että varusmiehet koulutetaan ohjaajiksi ja olen varma että ammattikouluista löytyy lähes kaikkiin lajeihin kutakuinkin jo ammattilaisia

tämän edustaja ja lomalla

taliban isil huumeet huumeviljelmät ovat sellaisia asioita joita ei voi missään tapauksessa jättää mainitsematta puhuttaessa afganistanista

on hyvä että nyt maamme hallitus osoittaa esimerkiksi kymijoella korkeakoskelle rahoitusta kalatien rakentamiseen

ostamalla suomalaista ruokaa tuemme maanviljelijöitämme ja kaikkia elintarvikeketjun työntekijöitä huolehdimme huoltovarmuudesta ja varaudumme ilmastonmuutokseen

eikö se olisi ollut nähtävissä jo aiemmin kun tunsimme edesmenneen diktaattori gaddafin

vetämään salibandykerhoa vetämään koripallokerhoa lentopallokerhoa ja juoksu tai muita kerhoja ja näin he voisivat toimia ohjaajina

hänen vanhempansa ilmoittivat että meidän lapsemme ei äitienpäiväkorttia tee

se voisi lisätä meidän maaseudulla ja muualla olevaa palvelutarjontaa ja nimenomaan niin että sen paikallisen apteekin pisteenä lääkekaappi idealla toimisi tämäntyyppinen paikka

vaikka isil ei tällä hetkellä olekaan ulottautunut afganistaniin se on sentyyppistä maaperää että se on varsin hedelmällistä huumeiden lisäksi tämäntyyppiselle terroristitoiminnalle

ja olisiko sellaisen maan kanssa kannattanut pelehtiä sillä tavalla kuin italia eurooppa ja jopa koko euroopan unioni toimi

minä olin toki hieman ihmeissäni mutta heidän uskonnossaan opetettiin että ei äitiä pidä muistaa yhtenä päivänä vaan äitiä pitää muistaa joka päivä

mitä paremmin suomalaisilla maatiloilla menee sitä enemmän he voivat panostaa meille kuluttajillekin tärkeisiin asioihin kuten eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön ja toiminnan kehittämiseen

se on erittäin merkittävä toimenpide

itse asiassa tämä paikka ei koskaan ole ollut luontainen nousupaikka lohelle mutta toivottavasti siitä nyt saadaan tämän rahoituksen ja rakentamisen myötä sellainen

parturi kampaamot tekevät kovaa työtä ja se on yksi meidän naisvaltaisimpia alojamme ja kyllä tällä alalla tarvitaan lisää toimenpiteitä

toivon että tätä myös harkitaan kun tiedän että nämä eduskunnan pöytäkirjat tarkkaan luetaan myös ministeriössä

ehkä itse toivon että tällaisissa asioissa tulevaisuudessa entistä enempi mietittäisiin sitä arvokasta ulkopolitiikkaa ja mietittäisiin asioita hivenen pidemmällekin kuin näin kaksinaismoralistisesti vain oman bisneksen näkökulmasta

maan historia ei lupaile hyvää vakaata demokratiaa ainakaan siinä merkityksessä missä me sen ymmärrämme

yhtenä esimerkkinä vanhemmuuden kustannukset jotka kohdentuvat erittäin kovaa tälle alalle ja myös se että arvonlisäveroa on muutettu parturi kampaamoiden osalta ja sitten se että tällä alalla toimitaan usein niin että ollaan yksinyrittäjiä tai pieniä toimijoita

mutta hän ei osallistunut äitienpäiväkortin tekoon ja heidän perheensä sai näin omista uskonnollisista syistä jättäytyä tuon yhden oppitunnin ulkopuolelle

kannustan kaikkia ammattikouluja tutustumaan tähän potkua liikuntaan hankkeeseen ja katsomaan jos sen voisi kopioida myös ammattikouluihin

itse haluan tämän aloitteen tapaan kansallisella lainsäädännöllä tehdä ruuan alkuperämerkinnät pakollisiksi niin kaupoissa kuin itse ravintoloissakin

arvoisa puhemies

jatkossakin tämä operaatio on vaarallinen

se on mielenkiintoinen paikka ja toivottavasti siinä onnistutaan

aivan lopuksi oppisopimuskoulutuksesta

arvoisa puhemies

kauppojen aukioloajat on jo vapautettu mutta rakentamisessa meillä seisoo miljardiluokalla erilaisia investointeja lupaprosessissa

olen jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen alkuperämerkintöjen lisäämiseksi kaikkiin ruokiin niin että kuluttaja voisi palata jälleen näissä hankinnoissa kuninkaaksi

tietyllä tavalla nämä parturi kampaajat on myös pakotettu tänä päivänä monessa tilanteessa yrittäjiksi ja näin ollen he eivät ole esimerkiksi lomien ja muiden etuuksien piirissä vaikka tekevät hyvin lähelle tällaista ei vaihtajia ei lähelle vaan päivittäin kuva erittäin kovaakin perustyötä tuolla parturi kampaamoissa

vaikka siirrytäänkin hieman erityyppiseen operaatioon koulutuspainotteiseen operaatioon niin meidän pitää varautua siihen että myös saattaa olla iskuja jotka kohdistuvat näitäkin joukkoja kohtaan

perinteestä on kovasti puhuttu ja olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että kristinuskolla on suomessa historiallinen erityinen paikka ja niin pitää tulevaisuudessakin olla

se on ehdottomasti turvattava jatkossa ja onneksi sellaiset keskustelut loppuivat nopeasti missä vaihtoehtoina pidettiin vain lukiota tai ammattikoulua

meillä on hallitusohjelmassa kirjattu muun muassa kuntalaisvalituksista siirtyminen hallintovalituksiin niin että ainakin turhista valituksista päästäisiin eroon ja myös paljon muuta kaavoituksesta

oppisopimuskoulutus on erittäin tärkeä osa toisen asteen koulutusta ja niin kuin tiedämme näistä peruskoulun jälkeisistä nuorista aika harvat hakeutuvat oppisopimuskoulutukseen ja se olisi usein ehkä se kaikista toimivin tapa juuri heille jotka eivät viihdy koulunpenkillä

mietin monta asiaa jotka tässä nousivat mieleen kun tätä pohti ja esimerkiksi sellainenkin vanha perinne meiltä löytyy että keskiviikon jälkeen kalenterissa tulee torstai ja minulle se torstai käy hyvin vaikka en uskokaan vanhaan skandinaavijumalaan thoriin

arvoisa puhemies

miksi ei lihan perässä voisi olla yhtä hyvin fi kertomassa että se on hyvää suomalaista tai sitten br että se on brasiliasta tai jotain muuta

itse toivon että lakialoitteeni saa eduskunnassa arvoisensa käsittelyn ja kunnioitamme näiden naisvaltaisen alan ammattilaisten osaamista ja harkintakykyä siinä miten he haluavat ja voivat työtä tehdä ja haluan vielä alleviivata että tämä lakialoite palvelee nimenomaan partureita ja parturi kampaamoita ja niitä yrittäjiä

rouva puhemies

meitä on puolustusvaliokunnassa pidetty koko ajan ajan tasalla tästä asiasta ja pari viikkoa sitten saimme ajantasaiskatsauksen

se on erittäin tärkeää mutta kyllä hyvät ystävät niin on että ei ammattikalastusta turvata ylikalastamalla vaan nimenomaan päinvastoin

edustaja modig antoi ymmärtää tai pelkäsi että tämä esitys nostaisi helsingissä asumisen hintaa

järvinen rinnasti tekstiviestin ja sähköpostin jollain tavalla samaksi asiaksi ja sen että törkyviestit noin yleisesti niin sanottu roskaposti olisivat sama asia kuin tässä puhuttava asia

he löytäisivät sen oman paikan sieltä yrityksestä oppisopimuskoulutuksen kautta ja toivottavasti sieltä myös työpaikan sitten lopulta ja itse asiassa oppisopimuskoulutus on tärkeä työkalu myös nuorisotakuun osana

minun on vaikea ymmärtää millä tavalla se että syntyy lisää asuntoja voisi nostaa yleisesti asumisen hintaa

taikka kun viikossa on seitsemän päivää kyllä silläkin on uskonnollinen perusta ja se löytyy suoraan kristinuskosta

arvoisa puhemies

ei asuntotuotannon lisääntyminen koskaan nosta asumisen hintaa vaan nimenomaan krooninen asuntopula josta meidän pääkaupunkiseutu erityisesti kärsii

toisaalta meidän hallitusohjelmassamme myös todetaan ja luvataan että toteutamme tarvittavat toimenpiteet vaelluskalakantojen suojelemiseksi ja näitä kahta pitää pystyä rinta rinnan eteenpäin viemään

olipa pitkä puhe kun puhemieskin vaihtui

itse olen sitä mieltä että sekin on hyvä perinne että viikossa on seitsemän päivää ja mielellään tavoitteena sekin että yksi niistä olisi vapaapäivä

lisäksi tämä erikoissuunnittelija on tehnyt jo nyt myös työtä loukkaantuneita auttaen ja osallistuu myös nordefcon veteraanityöryhmään jossa kehitetään veteraaniohjelmaa yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja baltian maiden kanssa

pidän tärkeänä että nykyinen maatalousministerimme jari koskinen on näyttänyt vihreää valoa erityisesti lihan alkuperämerkintöjen kiirehtimiseksi

tällainen korkea osaaminen omassa maassa on arvokasta nyt ja tulevaisuudessa

puhelinta ei voi laittaa silloin kiinni kun olet palomies jonkin alan päivystäjä sinulla on lähimmäinen jota joudut valvomaan on hän sitten lapsi taikka vanhempi

meillä helsingissä vantaalla espoossa on pulaa kaikista asunnoista ja se näkyy kaikessa asumisen hinnassa

me kuulimme vielä valiokuntavaiheessakin työntekijäpuolta

arabikevään myötä levottomuudet eri maissa eivät laantuneetkaan vain siihen että demokratia olisi voittanut ja diktaattorit olisi syösty vallasta vaan osaan valtioita jäi edelleen diktaattorivalta ja osaan vallankaappausten ja kansannousun jälkeen epävakaa tilanne

mutta kyllä tilanne on se että jos meidän käsissämme on jotain ainutlaatuista niin kuin tämä lohi on niin meidän pitäisi pystyä tekemään siinä vaadittavat toimenpiteet ja nyt maamme hallitus ja eduskunta ovat siihen pystyneet mutta sitten meillä on se euroopan unioni

meillähän on nyt tuoreimpana uutena uskonnon aseman saanut karhun kansa ja jäin miettimään että ehkäpä muutaman vuoden päästä täällä käymme keskustelua voidaanko karhuista enää sitten koulussa puhua kun se on yhden uskonnon pyhä eläin ja heillä on muun muassa tänä päivänä jo vihkimisoikeuskin

ehkä nyt on ollut niin että nämä jotka näin väittävät että ei ole kuultu ovat olleet jossain muualla sitten siinä vaiheessa kun valiokunnassa työtä tämän asian ja työntekijöiden aseman parantamiseksi ja turvaamiseksi on tehty

sako on yritys joka on kasvanut läpi taantuman palkkaa koko ajan lisää väkeä ja on vahva vientiyritys

vientiluvat ovat nyt kuitenkin ongelma tälle yritykselle

minun mielestäni suomessa kannattaisi laajemminkin muuttaa ajattelua kaupassa käymisen ja ruokapöydän ja ruokalautasen sisällön osalta

tätä seurausta on myös terroristijärjestö daeshin nousu ja tätä seurausta ovat myös euroopassa tapahtuneet terrori iskut